jos kesäloman aikana nuo karenssipäivät olisivat tulleet jo täyteen talviloma olisi ollut automaattisesti suojassa

jos taas kesäloma olisi kulunut terveenä niin talvilomaan olisi voitu soveltaa matalampaa karenssia jos näin olisi haluttu tehdä

tällä tavalla olisi voitu minimoida näitä lisäkustannuksia mutta valitettavasti en tiedä miksi näihin rakentaviin esityksiin mitä keskusta teki ei valiokunta halunnut tarttua

tuota vuosilomapalkan määräytymistä toki kannatimme valiokunnassa kannatamme täällä salissa mutta koska nämä on järjettömällä tavalla nivottu yhteen tämän sairauspäivien omavastuun poiston kanssa emme voi tätä lakiesitystä kokonaisuutena kannattaa

oikeastaan ainut toivo niin yksityisille työnantajille kuin kuntatyönantajille tässä on että suomalaiset ihmiset jotka ovat terveellä järjellä varustettuja eivät tule tätä oikeutta saavutettua etua käyttämään vaan ajattelevat että jos nyt satun olemaan kaksi päivää pienessä nuhakuumeessa kesäloman aikana niin kyllä siihen on varaa ilman että se siirretään työnantajan piikkiin

tässä on enää jäljellä jos eduskunta tämän lain hyväksyy vetoaminen suomalaisten oikeustajuun joka onneksi on parempi kuin hallituspuolueitten oikeustaju

tuo kreikan tilanteen kriisiytyminen uhkasi katkaista orastavan taloudellisen nousun joka euroopassakin on alkanut niin myös meillä suomessa ja suistaa euroopan uuteen taantumaan

tästä taantumasta meillä ei olisi ollut tietä ulos sillä tavalla että elvytetään koska elvytysvarat niin suomessa kuin muuallakin eussa on käytetty

valiokunnassa työskentelevät keskustan edustajat pyrkivät keskustan esityksiä valiokuntatyössä tuomaan esille kaikissa käänteissä ja myös noitten viikkoja kestäneitten neuvottelujen aikana

ainoa tapa tukea tuota orastavaa talouskasvua oli se että tämä tilanteen kriisiytyminen pystytään nopeasti katkaisemaan

käsitykseni oli että tämä asia siirtyy jossain vaiheessa myös hallitusryhmien eduskuntaryhmien puheenjohtajien pöydälle jolloin katsoin että itse ryhmänjohtajana voin oman rakentavan esitykseni myös heidän tietoonsa saattaa

kuitenkaan edes tuo lainapaketti yksin ei riittänyt vakauttamaan markkinoita vaan spekulaatiot muun välimeren alueen tilanteista ja talouden kestävyydestä nostivat korkotasoa esimerkiksi portugalissa ja espanjassa

siinä yhdyn edustaja valiokunnan puheenjohtaja filatovin käsitykseen että myös itse uskon että suomalaisten oikeustaju lähtee siitä että ei jokaista sairauspäivää tarvitse työnantajan piikkiin sairastaa ja siihen vetoan jos hallitusryhmät ajavat tämän asian päätökseen

halusimme panna täytäntöön direktiivin taata neljä viikkoa lomaa terveenä suomalaisille

ministerin tehtävä on palvella eduskuntaa joka on suomen lakia säätävä elin

mitä holtittomammin ja huonommin valtio taloutensa hoitaa sen enemmän se on niitten ahneitten pankkien ja markkinavoimien armoilla

täällä on kysytty esimerkiksi perussuomalaisten puheenvuoroissa sitä mitä osia isänmaasta on nyt menty antamaan pantiksi täällä euroalueella viime aikoina

se mitä voidaan vaatia on että kreikka nyt neljännesvuosittain sitoutuu tekemään ne toimenpiteet ja alkaa sen kovan talouden tasapainottamiskuurin mikä on ehtona muitten euromaitten lainalle

täällä kristillisdemokraatit sinänsä ihan järkevän kuuloisissa puheissaan esittivät että ei nyt pitäisi näin paljon antaa tätä lainaa että vähemmälläkin pärjättäisiin

tarvittiin nimenomaan sitoutuminen kolmen vuoden pituiseen lainoittamiseen kreikalle

jos tässä olisi lähdetty niin että no jospa nyt varattaisiin tähän budjettiin puolen vuoden rahat tai vuoden rahat niin mikä olisi korkotaso tänä päivänä

olisiko se riittänyt vakauttamaan markkinat

pankit ovat tässä paketissa mukana nimenomaan sillä tavalla että kun markkina vakautuu ne pitävät rahansa kiinni ja myös pitkäaikaiset sijoittajat pitävät sijoituksensa kreikassa

jos valtioitten lainoja nyt näitä myöhemmin tulleita laitettaisiin jotenkin etusijalle niin se nimenomaan loisi paineita siihen että kaikki jotka saavat rahansa irti yksityiset sijoittajat kreikassa lähtisivät niitä vetämään

sille annetaan kovat ehdot ja sillä tavalla turvataan koko euroopan mahdollisuus vakaaseen kasvuun ja työllisyyteen tästä päivästä eteenpäinkin

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

jos se olisi yksittäisten maitten talousarvioista ja lisätalousarvioista kiinni että ei tulisi kerralla selvyyttä markkinoille että tässä ollaan tosissaan niin se epävarmuus jatkuisi korot huitelisivat toisella kymmenellä prosentilla niin kuin ne tekivät

heinäluoma eivät poliitikot voi pankkien pysyvyyttä ja sitoutumista käskeä että pysykää vaan pankit pysyvät jos markkina on riittävän vakaa ja ne uskovat siihen markkinaan ja valtioon ja se pystyy omista sitoumuksistaan vastaamaan

korjausavustuksia niin ikään jatketaan ja tähän liittyy tämä esteettömyyskysymys ottikohan taavitsainen esille tämän mikä on tärkeä juttu

samalla kun näitä rakentamisen sääntöjä pyritään keventämään sillä tavalla että rakentamisen kustannukset alenevat meidän pitäisi kuitenkin muistaa se että esteettömien asuntojen tarve vain kasvaa tulevina vuosina

on hienoa että tästä olen pystynyt käymään alan järjestöjen kanssa vuoropuhelua ja on löydetty tämmöinen ratkaisu mikä samalla alentaa rakentamisen kustannuksia mutta missä siitä esteettömyystavoitteesta ei tarvitse tinkiä

no oikeastaan nyt meidän täytyy katsoa sitten nämä kohtuuhintaisen asuntorakentamisen ehdot ja siinä mielessä tätä selvitysmies rossilahden esittelemää uutta lyhyttä korkotukimallia on tarkoitus viedä nopealla tahdilla eteenpäin koska se sisältää taas puolestaan senkaltaisia elementtejä jotka todennäköisesti pystyvät vauhdittamaan tätä tuotantoa

paljon on myös kiinni siitä että mal sopimuksissa saadaan hyvä lopputulos esimerkiksi täällä helsingin seudulla ja kaupungit ovat itse myös aktiivisia tonttitarjonnan kaavoituksen edistämisessä

tässä metsänielussa itse asiassa tehtiin eun sisällä ja venäjän kanssa töitä jotta se kirjaus mikä tuolla ilmastosopimuksessa on ei ota kantaa näihin laskentasääntöihin ja malleihin vaan että yleisellä tasolla tunnistetaan se että kun siirrytään kohti sitä hiilineutraalia yhteiskuntaa niin hyväksytään myös että nieluilla on siinä iso merkitys ja että metsät ovat yksi keskeinen nielu

se jumppa miten se konkreettisesti näihin laskentasääntöihin menee alkaa muuten eun sisällä nyt sitten lähiaikoina ja siinä meidän on syytä olla hereillä

puhemies

aloitan tästä energiatodistuksesta ja todellakin tämä nyt laajenee kattamaan niitä rakennuksia mitä tuo direktiivi edellyttää

niin kuin edustaja hakkarainen kysyi että tunnistetaanko tämä asia niin suomalaiset kyllä sen tunnistavat ja meidän tehtävämme on sitten yrittää saada sitä ymmärrystä laveammin eussa

miksi näin

on se hiilivarasto mikä on siinä puustopääomassa mikä meillä on kuten edustaja hakkarainen hyvin totesi jopa kaksinkertaistunut mutta samaan aikaan meillä on myös se nielu eli se vuotuinen kasvukin kaksinkertaistunut

sen takia että meillä on euroopan komission pilot menettely käynnissä ja ellemme tähän reagoi niin seuraavaksi olemme tässä valvontamenettelyssä

valitettavasti komissio vain katsoo että direktiivit pannaan täytäntöön ja varmasti edustajat viitanen ja heinäluoma hyvin tuntevat tämän eun menettelyn

tämä ei voi loputtomasti jatkua näin ellei samaan aikaan myös se poistuma ole senkaltainen että metsien rakenne pysyy kasvua edistävänä

no pidän kuitenkin itse tärkeänä sitä että katsotaan mikä meille on suomessa tärkeintä ja ne ovat todellakin nämä vanhat pientalot

ja senpä takia jos haluamme että niissä järki voittaa ja pystyttäisiin tämmöisiä ex ministeri viitasenkin toivomia poikkeuksia pitämään yllä eikö silloin juuri kannata muissa toimia sillä tavalla kuin direktiivi edellyttää ja miettiä mikä on se meidän tärkein juttu mitä lähdetään ajamaan

mutta mitä enemmän pystytään sitomaan puuta rakenteisiin niin samalla se kerran kasvanut ja nieluna toiminut puu voi olla myös varasto näissä rakennuksissa

no sitten nämä asiat mitkä liittyvät näihin eduskunnan edellyttämiin muutoksiin energiatodistuksiin todellakin tämä sisällön muuttaminen helpommin ymmärrettäväksi eli informatiivisempi energiatodistus plus sitten näitten energiamuotokerrointen tarkastelu

nyt täytyy huomata että vaikka määrärahat alenevat niin eihän yhtään suojelualuetta pureta mihinkään vaan kaikki olemassa olevat suojelualueet säilyvät ja uskon että moni edustaja tunnistaa sen että jos joku alue on ollut vaikka kymmenen vuotta suojelussa niin siinä sen suojeluarvo on pikkuhiljaa vain parantunut

kuten tuossa totesin se asia valmistellaan yhdessä tuon lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön kanssa koska siellä joudutaan käyttämään näitä aivan samoja energiamuotokertoimia ja on järkevää että katsotaan se kerroinpaletti kuntoon kerralla ja sitten tuodaan molemmat lait siltä osin yhtäläisesti tänne eduskunnan käsittelyyn

nyt meillä on todellakin tärkeätä että samalla kun metsävaratietoa kehitetään myös tätä muuta luontoa ja ympäristötietoa kehitetään jotta meillä on parempi tieto monimuotoisuudesta

itse asiassa otin tämän kysymyksen muuten eilen tuolla eun ympäristöneuvostossa esille kun monimuotoisuudesta keskusteltiin että myös tätä olemassa olevien suojelualueitten luontoarvojen parantumista ja tietoisuutta on syytä kehittää

kiitoksia

sitten tässä oli huolta siitä että jos kunnilla tämä valta on mitä siitä seuraa

olen itse tottunut siihen että vallan mukana siirtyy aina vastuu ja uskon että kun se valta on siellä kunnan käsissä niin siellä osataan myös tehdä vastuullisia päätöksiä ei siinä sen kummempaa

eli ei pidä pelätä sitä että demokraattisesti valituille elimille annetaan valta niin kuin tässä tapauksessa kunta on demokraattinen yksikkö

lähtökohtaisesti tarkastelen positiivisesti sellaisia asioita jotka vastaavat todellista tilannetta paremmin kuin mitä nykyinen lainsäädäntö tekee

lähinnä totean liittyen tähän problematiikkaan että nyt kun sähköksi jauhettuna biokaasulle tulee takuuhinta ja sitten liikennekäyttö päinvastoin tulee kärsimään tästä korotetusta verotuksesta niin tuo ed

kun muutenkin meillä on erilaisia kustannuksia asumisessa eri puolilla niin en katso että tätä olisi mitenkään mahdoton asia lähteä funtsimaan

lepän tekemä esitys siitä että biokaasun liikennekäytölle tulisi tämmöinen veronpalautusjärjestelmä on erinomaisen kannatettava

ja siinä katsotaan myös onko se toiminta jatkuvaa onko tuotteiden myynti ansiotarkoituksessa onko kilpailua

mutta nyt esitys on tämän kaltainen ja sitä markkinalähtöisyyttä tältä osin voidaan varmasti vielä toivon mukaan valiokunnissa pohtia

jos sitten katsotaan että on elinkeinotoimintaa niin ei siellä työttömien ruokalan ovella laskureita tarvita koska näyttäkää se työttömien ruokala tai kahvila joka ei mahdu tämän de minimis säännöksen piiriin sellainen missä on yli seitsemän tai kahdeksan työntekijää per vuosi työllistettynä siihen elinkeinotoimintaosion harjoittamiseen

nimittäin tämä mietintö antaa mahdollisuuden se on todettu tässä lainsäädännössä että kolmannen sektorin toimijan ei tarvitse sitä omaa toimintaansa eriyttää tai pilkkoa

älkää tehkö ongelmia sinne missä niitä ei ole vaan tukekaa sitä että kolmannen sektorin toimijat voivat jatkaa palkkatukityöllistämistä tässä vaikeassa työllisyystilanteessa

totean vielä että juuri tämän puolesta että näitä omakotitaloja koskevat eduskunnan linjaukset pystyttäisiin toteuttamaan teen töitä

en kiistä sitä etteikö meidän kannata ilman muuta puskea sinne suuntaan mutta te tiedätte myös aivan hyvin että kannattaa valita mitkä ovat juuri ne tavoitteet jotka katsotaan suomalaisten kannalta tärkeimmiksi ja pyrkiä niitä saavuttamaan

itse kannan huolta sen suomalaisen omakotitaloasukkaan turvasta ja oikeudesta että tämä energiatodistus ei häntä kaltoin kohtele

valiokunnan puheenjohtaja esittelikin tässä tämän lain sisällön ja täytyy esittää kiitokset valiokunnan puheenjohtajalle tämän lain erittäin nopeasta käsittelystä valiokunnassa

kuluvan päivän keskustelun aikana vielä silloin tällöin on noussut esille kysymys miksi valitaan tämmöinen ilmasto ja energiastrategia miksi suomi kulkee etunenässä

vastaus on hyvin yksinkertainen

sen takia että jos se ylittyy seuraukset ovat äärimmäisen vakavat koko maapallon ekosysteemeille

no mitä sitten

ellei nimittäin kokonaiskulutusta onnistuta leikkaamaan emme myöskään pysty luopumaan niistä saastuttavimmista energiantuotantomuodoista

kuitenkin nyt otetaan vasta ensi askeleita joskin mittavia sellaisia

ettei puhuttaisi vain siitä haasteen mittavuudesta täytyy muistaa myös mahdollisuudet

se että tartutaan uusiutuvan energian tuotantoon energiatehokkuuden parantamiseen päästöjen leikkaamiseen monin eri tavoin luo pohjaa aivan uudelle ympäristö ja energiateknologian kasvualalle

arvoisa puhemies

keskustelussa on kannettu huolta siitä ovatko nyt jotenkin puuta jalostavan teollisuuden ja energiantuotannon intressit risteävät

nimittäin jo pelkästään se korjuulogistiikan järjestäminen edellyttää sitä että meillä jatkossakin puuta käytetään niin teollisuuden raaka aineena kuin sitten energian tuotannossa

itse asiassa jo tällä hetkellä metsistä tehtaille virtaavasta puuvirrasta lähes puolet päätyy loppujen lopuksi energiaksi jäteliemien polton ja kuoren ja hakkeen ja tämän kaltaisten teollisuuden sivutuotteitten energiakäytön ansiosta

mielenkiintoinen asia tästä tulee myös siltä kantilta että jos kilpailua samasta raaka aineesta esiintyy niin onko politiikan tehtävänä turvata teollisuuden raaka aineen saanti vai onko teollisuuden tehtävä satsata tuotekehitykseen niin paljon että teollinen jalostus tuottaa jalostusarvoltaan niin korkea arvoisia tuotteita että raaka aineen maksukyky on korkeampi kuin poltossa

kaiken järjen mukaan raaka aine ohjautuu sinne missä maksukyky on paras ja se on johdettava siitä jalostusarvosta

niinpä kun hallitus nyt lupaa suomen energiaintensiiviselle teollisuudelle turvata sen kilpailukyvyn kööpenhaminan sopimuksen jälkeistä aikaa mahdollisesti tasaten yhtä lailla metsäteollisuuden täytyisi tässä tilanteessa luvata että se satsaa tuotekehitykseen sillä tavalla että meille kehittyy suomeen uusiutuvaan luonnonvaraan nojaava tulevaisuuden teollisuudenala

se ei ole helppo tehtävä mutta se on mahdollinen

alkuun sitä edistetään lisätyillä investointiavustuksilla hiukan myöhemmin sitten tariffeilla

se voi niitä vuokrata tuulivoimatuotantoon mutta itse heittäisin ajatuksen miksei metsähallitus voisi olla joillain alueilla myös se tuulivoimaa tuottava tekijä peluri

nimittäin äkikseltään puun ja tuulen yhdistelmä kuulostaa aika eriävältä mutta loppujen lopuksi siinä on paljon yhteistä

molemmissa on pitkä aikajänne millä tuottoja tulee investointien jälkeen molemmat ovat uusiutuvia luonnonvaroja metsähallituksella on vahva tase mitä se pystyisi osittain käyttämään näihin investointeihin metsähallitus omistaa paljon maata jolla tuulivoimaa voidaan tehdä

eli esitän pohdittavaksi että tuota metsähallituksen roolia kehitettäisiin pelkästä maa alueen omistajasta myös ehkä toimijaksi

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävällä henkilöstörahastolain muutoksella pyritään parantamaan henkilöstörahastojen houkuttelevuutta voitto ja tulospalkkioitten kanavana

valiokuntakäsittelyssä valiokunnan merkittävin anti tähän alkuperäiseen esitykseen oli tuo henkilöstörahastojen vähän kankeitten kokouskäytäntöjen joustavoittaminen sillä tavalla että etäosallistuminen henkilöstörahastojen kokouksiin mahdollistetaan joko etukäteen mielipiteen ilmaisulla tai sitten reaaliaikaisesti sitä mukaa kuin henkilöstörahastot omissa säännöissään tästä etäosallistumisesta päättävät

toki juuri näin ja samaan tyyliin kuin metsähallitus tällä hetkellä harjoittaa esimerkiksi maa ainesliiketoimintaa moreenien kautta villi pohjola jotain matkailuun liittyvää ja tämän kaltaisia totta kai näin täytyisi menetellä

halusin vaan nostaa tämän asian keskusteluun jotta tämäkin tulisi selvitettyä ja perattua koska tuo tuulivoiman lisäystavoite on niin valtava että hiukka pelottaa mistä löytyvät nykyisen talouskriisin ja tiukan rahoituksen aikana ne investorit jotka sitten oikeasti panevat riittävän nopeasti rahat likoon jotta tuulivoimapuistoja syntyy

pyrin poimimaan joitain asioita mihin useampi edustaja on puuttunut ja aloitan tästä itämeren suojelusta vesien suojelusta ja tästä pidä saaristo siistinä järjestön tekemästä arvokkaasta työstä

todellakin järjestöllähän on neljä alusta mitkä eri puolilla operoivat ja mikään niistä ei ole ihan tuore eli kyllä siellä ilman muuta se tarve alushankinnalle on

nyt sitten se mahdollisuus voiko öljysuojarahastosta myös ei viranomaiskäyttöisiä aluksia rahoittaa voidaan tietenkin selvittää mutta se pään avaaminen sitten tämän kaltaisiin hankintoihin ei sekään ole aivan yksinkertainen juttu

sitten tästä metsien monimuotoisuudesta olen aivan samaa mieltä kuin karimäki että kyllä minustakin on valitettavaa se että metso rahoja on vähemmän